se ehdottomasti on kaikkein tärkein ja sen tasokin on suomessa hyvä noin yleisesti ottaen etenkin sairaanhoidon etenkin erikoissairaanhoidon ja etenkin vaativaa osaamista vaativan sairaanhoidon taso on hyvä

eikö siihen tarvita muuta

kuitenkin tämä jäljelle jäävä summa voi olla niin pieni että ei laitoshoidossa oleva puoliso parempikuntoinen ei tule sillä yksinkertaisesti toimeen ja näin ollen tässäkin on selkeä ongelma

sen siivottomuuden poistaminen tapahtuu varmasti ilman uuden hotellin rakentamista

sitten liittyen tähän yleiseen valmiuteen irrottaa niin nythän tietysti on tilanne tämän suostumuksenkin mukaan että kuolleelta saadaan irrottaa jos ei ole tiedossa tätä elossa ollessa osoitettua vastustavaa mielipidettä

epäsiisti kysymys on ratkaistavissa siistimisellä

mutta tämä on tämä ongelmakenttä ja toivoisin tässä enemmän valtionosuutta myös kuntasektorille

eli tämä on urpo koposen aktiviteettia omalta osaltaan

tämä nykyinen hotelli joka osin on suojeltu museoviraston toimesta on mahdollista kunnostaa toteuttaa samankokoinen ei lisäkapasiteettia omaava rakennus siihen

olen niin paljon ollut koposen kanssa katsomassa kyitä että tämän olen kyllä sisäistänyt siis jo aikaisemmin mutta hän antoi sen viimeisen sysäyksen ja sitten ilmeisesti jyri kuusela vasemmistoliiton lainsäädäntösihteeri on nähnyt samaa materiaalia kuin ed

pitäisi todellakin tätä asiakasmaksua katsoa enemmän sosiaalisesti ja huomioida myös kotiin jäävän puolison taloudellinen asema paremmin

ja tämä tilanne lausuntojen suhteen lausuntojahan siihen saatiin mutta tilanne lausuntojen suhteen muuttui positiivisemmaksi niin että pääesikunnan suunnassa vuosien mittaan ollaan lähestytty sitä että hyvä on voidaan avata ja myöskin veteraanijärjestöt jotka aikaisemmin todella tiukasti vastustivat tätä että voitaisiin avata niin nekin ovat antaneet periksi mutta se joka ei ole antanut on ollut sosiaali ja terveysministeriö

ja tämä on todella hyvä ja tärkeää että sukulaisten tai lähiomaisten mukaantulo tähän niin kuin aikaisemmin oli kieltämään se on pois

se on hyvää aktiviteettia

jos alijäämä uhkaa ennusteiden valossa muodostua tätä suuremmaksi hallitus esittää viipymättä tarvittavat menojen vähentämistoimenpiteet ja muut toimenpiteet ylityksen välttämiseksi

varmasti on avoimuus tarpeen tässäkin asiassa ja kun tämä valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus palaa tarkastusvaliokunnan käsittelystä niin siinä vaiheessa sitten hallituspuolueiden puheenjohtajien suusta pitäisi kuulla täällä mikä on puolueen linja kun mennään seuraaviin eduskuntavaaleihin näissä asioissa mitä täällä on mainittu

arvoisa puhemies

tässä on näitä urpo koposen näkökulmia

levi on rakennettu

tällä hetkellähän se on ilmastonmuutoksen kourissa ja valtiot ja niiden johtajat eivät ole pystyneet asiaa sopimaan edes niin että olisi jonkunlainen näköala tulevaisuuteen jolla ilmastonmuutosta pystytään keskitetysti sitovasti sopimuksin hillitsemään

räsänen sanoi tämä mahdollisen selvityksen mukanaan tuoma epäselvyys

lauri oinoselle yritän hyvin nopeasti todeta sen että tämä poliisilaki on laki jota aina noudatetaan silloin kun rauhoitettu eläin on tapettu jos siitä tulee tällainen niin sanottu tapahtuma tällainen case

ehkä kuitenkin voin retorisesti kysyä onko pääministerin kansliasta tai valtiovarainministeriöstä lähetetty jo tätä koskeva paimenkirje eri ministereille

kovasti jäi mieleen se heidän edustajansa virkamiehensä maininta huudahdus siitä että mikään muu asia ei ole aiheuttanut heille niin paljon puhelinsoittoja kuin tämä

tässähän on tehty ehdotuksia myös kansanedustajien toimesta tämän nostamisesta ja tämä ei kuitenkaan ole onnistunut

joku sukulainen kuitenkin haluaisi estää tämän ja tuo sitten sen näkökulman että vainaja ei olisi ollut siihen valmis ja toinen sukulainen on ehkä sitä mieltä että olisi ollut valmis

lopuksi

nimenomaan tämän päivän uutiset ovat sitä että talouselämällä menee huonommin kuin koskaan ja ennusteet ovat kaikkein kielteisimpiä kertovat ylen tämän illan uutiset

paikalla on neljä ministeriä

eli he ovat niin kuin kokeneet tulleensa pääsyyksi tällaiseksi vahingon kärsijän osa tällaiseen vahingonkärsijän osaan ja he ovat nyt tässä ikään kuin niitä joita lyödään

siinä mielessä se on juuri näin että sieltä löytyy se hätävarjelupykälä jonka kautta voidaan sitten ikään kuin jättää tuomitsematta

tämä ajatus siitä että voidaan tällä tavalla sähkömarkkinalakia muuttamalla niin kuin tämä lakialoite kertoo tällä nettomittausperiaatteella myös myydä sähköä ei vain kuluttaa sitä on tietysti erittäin tärkeätä nimenomaan tässäkin näkökulmassa minkä ed

jäteveron laajentaminen pääomaveron muuttaminen progressiiviseksi ja windfall voittojen verottaminen ovat sellaisia asioita joissa odotamme todellakin että hallitus tekee konkreettisia esityksiä

tosiasiassa lyödään näitä ihmisiä jotka eivät saa tätä rintamatunnusta vaikka heillä olisi kaikki paperit ja kaikki käsillä mutta kun sitä nyt ei vaan voi avata niin sitä ei saada

arvoisa puhemies

latvia sukeltaa syvälle ja se ponnahduslauta josta se on lähtenyt siihen sukellukseen on ahneus ja nimenomaan hyvin vahvasti kapitalistisen talouden säätelemättömän markkinatalouden kupla jota on lähdetty tavoittelemaan ja joka johtaa nyt tähän syvään sukellukseen

ne ovat haavoittuvia

tämän keskustelun ehkä viisain lähtökohta on se että tämä kissa nostetaan pöydälle koska tästä aika tavalla puhutaan muualla ja on nettiadressia ja ruokolahdella sikäläinen valtuutettu ennen kunnallisvaaleja laittoi myös paikallisen adressin liikkeelle

jos ne valmistuvat milloin valmistuvat niin ne ovat aina kuitenkin tällainen energiakeskittymä haavoittuva ja kun ne pysähtyvät niin entäs sitten

oikeus rikastua ehkä tässä talousjärjestelmässä on sisäänrakennettu asia ja en kiistä sitä oikeutta mutta samalla pitää kuitenkin pitää huoli siitä että ikään kuin inhimillinen ominaisuus ahneus ei johda yhteiskunnalliseen surkeuteen ja ongelmiin niin kuin on voitu nyt nähdä esimerkiksi tässä finanssikriisin lähtökohdassa

mutta tähän kysymykseen ed

moneen muuhunkin maahan tämä sama periaate sopii muun muassa islantiin

nyt on se viimeinen aika ja tässä myös näiden organisaatioiden varallisuus on otettava käyttöön ettei se sitten kuitenkaan kanavoidu sillä lailla että se menee vaikkapa valtiovarainministeriön pohjattomaan säkkiin

ravi otti ne vastaan toteaisin siteeraten nykyistä valtiovarainministeriä kun hänen mielestään jokaisen euron pitäisi olla mahdollisimman tehokas jota käytetään elvytyksen nimissä

lappeenranta täällä ed

ollila eräs asia on hyvin tärkeä kun katsomme näitä syitä miksi nyt mennään tähän globaaliin lamaan

tämä kelamaksun poistaminen työnantajalta ei todellakaan ole mikään täsmäpäätös joka johtaa automaattisesti parempaan

tämä ahneus on yksi syy mutta mielestäni toinen hyvin merkittävä syy on se että maapallon talouden reunaehdot ovat toisenlaiset

arvoisa puhemies

kolmanneksi historiallisesti tässä ihan lähellä tällä hetkellä helsingin kaupunginmuseon käytössä oleva aurora karamzinin omistuksessa ollut hakasalmen huvila mannerheimintien toisella puolella on osoitus siitä miten venäläinen pääoma on aikaisemmin ovat

luontotalous raaka aineiden käyttö inhimilliset resurssit maapallon ylikansoittaminen nämä kaikki ovat tekijöitä jotka vaikuttavat globaaliin talouteen ja tulevat myöskin säätelemään sen kehitystä

ei ole mitään perusteita tuoda tällaista ennakkopäätöstä joka avaa pitemmällä tähtäimellä rakentamisoikeuden luonnonsuojelu kansallispuistoalueelle

varmasti se halu rikastua tuottaa myös hyviä asioita mutta pitää estää sitten näiden negatiivisten asioitten ilmeneminen

klo kolmetoista alkavan

tämä on hyvää palautekeskustelua myös hallintoneuvostolle nimenomaan tältäkin osin mitä edustajat heinäluoma ja laukkanen ovat viitanneet tähän ruotsinkielisen aamuohjelman erityiseen rahoitukseen

tämä ksten växby b tä siksi seuraava täysistuntoon eilen kahdesti tässä kuvaava

tässä kohdin voidaan viitata myös siihen että meillä on metsästyksessä sen lainsäädännössä aika tavalla vielä epäkohtia

sitä eivät hallituksen lausumat estä tätä periaatetta jos joku haluaa kiistää tämän tilanteen etteikö voitaisi jatkaa tätä samaa linjaa jonkun toisen luonnonsuojelu kansallispuistoalueen suuntaan

ajatellaan vaikkapa sorsastusta vesilintujen ampumista ja sitä että se voi tapahtua myös hämärän aikaan jolloinka lajin tunnistaminen on käytännössä mahdotonta

toivon mukaan tämä kiinnostus leviää myös sinne ja voihan näitä puheita kuunnella siellä työhuoneessakin niin kuin monet kansanedustajat tekevät

mutta epäilenpä kovasti että työmiehen päivä tai jotkin muut kuten kirkonmenot tulisivat jonkun puolueen sponsoroimiksi

mutta sitten kun käytännön puoleen mennään on tietysti hyvin tärkeätä katsoa se millä tavalla tämä venäläinen maa ja kiinteistökauppa nostaa maan ja kiinteistöjen hintaa

siinä menee harmaasorsa kyllä sinisorsana hyvin helposti

koli on valtion omistama hotelli valtion kiinteistö ja tässä on kysymys yksityisen hallinnassa olevasta kiinteistöstä

tässä mielessä kuitenkin on tietysti selvää että tämä jää ehkä yksityiskohdaksi ja poikkeukseksi

tämä on ystävällinen avaus

esimerkiksi ruokolahdella savitaipaleella taipalsaaressa on hankittu omakotitaloalueelta omakotitalo ikään kuin kesämökiksi ja sitten jätetty se aika vähälle käytölle

alkoholin mukanaolo heikentää reaktiokykyä se heikentää niin kuin todettu tarkkaavaisuutta ja aseen käytössä tarvittavaa huolellisuutta jolloinka tämä ed

puhemies

tässä haluaisin lähteä tästä ilmastokriisistä ja ilmastonmuutoksesta joka on edelleenkin planeettamme suurin ongelma ja joka on todellakin tähän taloudelliseen kriisiin nähden paljon suurempi ongelma

sen jälkeen annettiin oikeus rakentaa uusi samoille alueille ja tämän linjan kanssa mielestäni voi ainoastaan saman kokoinen ei enemmän kansallispuistoa rasittava rakennus olla hyväksyttävissä

se on sitten ongelma joka heijastuu naapureihin

asellin esitys tässä myös tästä näkökulmasta on perus teltu

ministeri lindenin täällä ollessa tänään hänen puheenvuorossaan hiukan oli sen suuntaistakin että sen pitäisi olla riittävä

tämä niin sanottujen uusrikkaiden valmius nostaa kiinteistöjen hintaa ja käyttää rahaa voimakkaasti on tietysti sillä tavalla ongelma että usein näiden rahojen lähtökohta on epäselvä ja on tapahtunut myös ihan selvää sijoitustoimintaa niin että raha on tuotu tänne suomeen ikään kuin pankkiin eli hankittu suomalaista omaisuutta ja tällä tavalla tämä raha on löytänyt turvallisen kohteensa

sen ratkaiseminen on tietysti ensisijaista mutta niitä voidaan ratkaista käsi kädessä niin kuin täällä on todettu

sitten tähän julkisen palvelun velvoitteeseen

nämä muut siistimistoimenpiteet menevät kyllä aivan muin keinoin kuin tämän kansallispuistolain muutoksen kautta

kööpenhaminan kokouksesta puhuminen on mitä parasta ilmastonmuutoksen hillintää mitä parasta julkista palvelua siitä kertominen sen asian käsittely

kiitos noista kommenteista

työllistäminen tapahtuu niin että me käytämme rahoja korjausrakentamiseen mahdollisimman nopealla aikataululla ja käytämme tehokkaita toimenpiteitä kuten esimerkiksi korkokannan aitoa alentamista niin että hankkeet lähtevät liikkeelle

siinä yle toimii hyvin

tämä kysymykseni lähtee siitä että tiedän että jos on sairaanhoitopiirejä joissa on aikaisemmin ehkä oltu aktiivisempia kuin nyt taikka aikaisemmin oltu aktiivisempia kuin myöhemmin se liittyy tietysti myös ihan näihin subjektiivisiin tilanteisiin minkä tyyppisiä tapauksia kuinka kirurgeja on paikalla ja kuinka hyvin virat ovat täynnä ja miten hyvä on päivystysvalmius ja kaksinkertainen päivystysvalmius ja niin edelleen

edellisenä päivänä yle lähetti tällaisen ohjelman että ei oikeastaan mitään ilmastonmuutosta olekaan ei ainakaan ihmisen toiminnasta johtuvaa

on aika tavalla ollut äänenpainoja jotka ovat liittyneet ikään kuin yleiseen ulkomaalaisvastaisuuteen tässä tapauksessa venäläisvastaisuuteen

nykyrakennuskanta on tietysti ensisijaisesti kohteena silloin kun olemme ratkaisemassa myös tätä tämänhetkistä taloudellista kriisiä missä suomi on mukana

kuitenkin tuollainen hömppäohjelmakin on kyllä perusteltua ja periaatteessa on ihan hyvä että sellainenkin näkökohta nostetaan koska näitä skeptikoita on muuallakin kuin tässä huoneessa

näissä puitteissa joudutaan tekemään nopeita rekrytointeja ja päätöksiä joille tämä rekisteri antaa oman tukensa sillä rekisteristä esimerkiksi tarvittavat pätevyystiedot ovat saatavilla myös virka ajan ulkopuolella

pulliaisenkin tuntemaa tekstiä ja sitten muutosehdotukset ovat tietysti käytännön tekniikkaa tässä asiassa

on ikään kuin tuuletettu sellaisia venäläisvastaisia tunteita tämän yksityiskohdan tämän sinänsä tärkeän ja perustavaa laatua olevan asian eli maan ja kiinteistöjen myynnin kautta

räsänen sanoo tämä lakialoite on tietysti tehty hyvässä uskossa tai toiveessa mutta tosiasiat ovat tietysti todella raadollisia

energiatalouden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tulee tietysti olla oleellinen osa aina näissä hankkeissa ja sitten näitä sisäänrakennettuja ongelmia on esimerkiksi se että kotitalousvähennys ei pysty kontrolloimaan asioita

lauri oinoselle todeta että kyy voidaan siis aivan vaarattomasti poistaa pihapiiristä ja kyy ei todella niin kuin laki aloitteen perusteluissakin todetaan vaani ihmistä vaan kyse on juuri sellaisesta sattumoisin tapahtuvasta uhkatilanteesta joka tapahtuu niin ettei ihminen aina sitä edes halua tällainen uhkaava kädenojennus vaikkapa johonkin lähelle kyyn päätä jolloin kyy tulkitsee sen väärin

sosiaali ja terveysvaliokunta onkin korostanut omassa mietinnössään sitä että työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä on tärkeää että julkisen tietopalvelun avulla terveydenhuollon toimintayksiköt ja yksittäiset kansalaiset voivat entistä helpommin tarkistaa työhön tulevan henkilön oikeuden työskennellä niissä tehtävissä joihin hän on hakeutumassa

erkki virtanen sanoi varmasti asenne on tärkeä se kuinka valmiita ollaan lähtemään irrottamaan ja ollaan niin kuin valmiita siihen

tietysti jos puhutaan nykypäivästä ja tulevaisuudesta niin näkökulma että venäläinen ei saa ostaa suomesta maata on voisiko sanoa jossakin määrin myös rasistinen näkökulma

voimmeko uskoa vaan siihen että ei tehdä sellaisia hankkeita joissa ei ole ilmastonäkökulmaa positiivisella tavalla mukana

tässä on ollut erilaisia ministereitä ratkaisemassa esimerkiksi verotuskysymystä

selvää on myöskin se että se että suomalaiset eivät voi ostaa maata tai kiinteistöä venäjältä eivät edes viipurista karjalan kannakselta tai muualta entiseltä suomen alueelta on aika kyseenalainen asia

siitä menee melkoinen määrä veroa koska se lisätään muun tulon päälle ja tällöin sitten verotus erityisesti kohdistuu tähän hoitopalkkioon

tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huomioida ettei tämän lainmuutoksen myötä ole tarkoitus siirtää vastuuta ammattihenkilöiden koulutuksen ja pätevyyden tarkistamisesta potilaille vaan vastuu säilyy edelleen terveydenhuollon toimintayksiköillä

tietysti tämä täytyy huomioida

mutta kyllä se puutiainen ja nimenomaan krooninen borrelioosi jota ei ole hoidettu tällainen neuropatia eli aivotulehdukseen liittyvä sairastaminen on todella aivan eri asia kuin kyyn pistos ja sitten nämä kuolemaan johtavat hirvikolarit ja muut ovat tietysti oma lukunsa

sen lisäksi juuri näin on tapahtunut niin kuin näissä perusteluissakin todetaan että kun tehtiin hyvää tarkoittava uusi laki niin omaishoidon taso palkkion taso laski kun kunnat laskivat sen sille palkkion tasolle mille sitten oli minimi säädetty

euroopan unionin tavoite on edelleen kahden asteen tavoite eli se että ilmakehän keskilämpö ei tule nousemaan enempää kuin kaksi astetta esiteollisesta ajasta

keskustelu todella on moninaista mutta ihan hyvääkin

itsekin viipurin hyvin tuntevana isäni on viipurista pitäisin erittäin hienona asiana jos suomalaista pääomaa olisi päässyt mukaan myöskin kunnostamaan viipuria